nyt ollaan sitten taloudellisessa ahdingossa ja kaikki tiedämme että taloudellinen ahdinko aiheuttaa ja altistaa myös monenlaisille muunlaisille ongelmille

oman auton käyttökustannukset alkavat olla pian kestämättömät verotuksellisten ratkaisujen vuoksi ja erityisesti polttoainekustannukset nousevat monilla perheillä sietämättömiksi

joukkoliikenteen käyttäminen ei ole lapissa tällä hetkellä moninkaan paikoin realistinen vaihtoehto

aikana jolloin puhutaan paljon ympäristöystävällisistä ja tasavertaisista tekijöistä kehityksessä ei lappia sopisi unohtaa tässä keskustelussa

siis tämä pitää nyt ymmärtää että eläkkeensaajien asumistuen nykytasosta ei leikata

elikkä tässä on tehty kaikki toimenpiteet hyvin pitkälti pyritty miettimään millä me pystymme suojaamaan nämä kaikista pienituloisimmat eläkkeensaajat

ja kuten tässä aikaisemmin kerroin en ole ihan varma enkö puhunut edustaja heinäluoman mielestä nyt riittävän selkeästi pöytäkirjoista varmasti edellinen puheenvuoroni löytyy tämän asian eteen on tehty koko syksy töitä yhdessä ministeri rehulan kanssa että me löydämme semmoisen ratkaisun joka olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja joka kohtelisi nimenomaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti kaikista pienituloisimpia eläkkeensaajia

sitten kun me menemme nyt tähän mitä vaikutuksia sillä on niin kyllä te hyvin tiedätte myöskin ihan varmasti tässä salissa sen että on aivan selkeästi nähtävissä että esimerkiksi kun asumistuki nousee vuokrat nousevat samassa suhteessa

eli totta kai me toivomme että me pystymme erilaisilla toimilla myöskin viestimään ulospäin tätä viestiä että tämä ei voi olla ikuinen automaatti ja että meidän pitää myöskin löytää erilaisia keinoja siihen että me pääsemme niihin kohtuullisiin vuokratasoihin

ja tämä ei tule olemaan sellainen jäädytys että tämä tulee keneltäkään eläkeläiseltä viemään kotia

muistakaa

tulee takuueläkkeen korotus ja myöskin yle vero tullaan poistamaan pienituloisilta

tässä nyt kun olen tätä esitystä tavaillut vaikka tämä nyt ei ole pitkä niin selkeä säästötavoitehan tässä on

tosin en ihan nyt pääse näihin indikaattoreihin sisälle jotka tässä nyt on pyritty avaamaan vaikka näitä tässä nyt olen koettanut arvioida ja laskea

hiukan niitäkin tässä kyseenalaistan miten nämä säästöt syntyvät koska kuitenkin siellä kunnassa edelleenkin täytyy olla näitä ohjaavia henkilöitä on sitä työtoimintaa neljä päivää viikossa tai viisi päivää viikossa

oikeastaan minuakin kiinnostaisi nimenomaan tämä miten tässä nähdään että tämä on tämmöistä uudenlaista profiloitumista eli miten ihmeessä nämä ihmiset sitten tämän uudistuksen myötä kuten tässä esityksessä annetaan ymmärtää voisivat työllistyä paremmin sinne avoimille työmarkkinoille koska näin minä tätä tulkitsen

jos he eivät nyt tämän kuntouttavan työtoiminnan aikanakaan ole sinne työllistyneet kuten täällä myöskin kerrotaan että tämän kuntouttavan työtoiminnan yksi ongelma on se että avoimille työmarkkinoille ei niin vain mennäkään niin miten ihmeessä tämä muutos nyt sitä sitten muuttaisi

mistä ne työpaikat niille ihmisille sinne sitten otetaan

tähän tietysti toivoisin ministeriltä vähän vastausta ja samoin siihenkin vastaako tämä tämäntyyppinen kuntouttava työtoiminta enää tänä päivänä näihin haasteisiin ja ongelmiin

keskustelu päättyi

lapin alueen nuorten ja heidän vanhempiensa pelko lukioverkon mittavasta karsimisesta lähitulevaisuudessa onkin erittäin aiheellinen ja myös asiantuntijoiden mielestä rakenne ja rahoitusuudistus säästötavoitteineen tulevat väistämättä tarkoittamaan lukioiden ja ammattioppilaitosten toimipisteiden lakkauttamisia

meidän on pyrittävä kaikin keinoin välttämään alueellisten erojen kasvua sekä opiskelijoiden asettamista eriarvoiseen asemaan koulutuksen saatavuudessa

lisäksi on huomioitava että lähilukio on monelle nuorelle erittäin varteenotettava vaihtoehto kauempana sijaitsevan oppilaitoksen ja asuntolassa asumisen sijaan

muutto nuorena pois kotoa voi altistaa monenlaisille elämänhallinnan ongelmille joista lasku voi olla kallis niin yhteiskunnalle kuin nuorelle itselleenkin

esimerkiksi joustavasta perusopetuksesta on paljon hyviä tuloksia

nyt on pakko antaa tässä edustaja filatoville suuri suuri kiitos koska hän kiteytti tämän asian kyllä niin ytimekkäästi ja hyvin sen mistä tässä pohjimmiltaan on monin tavoin kysymys

itse sain viime torstaina olla pitämässä tilaisuutta jossa pohdittiin kehitysvammaisten osallisuutta yhteiskunnassa ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin

itsekin entisenä työvoimahallinnon ihmisenä tiedostan kyllä hyvin nämä ongelmat mistä hän tässä puhui ja nimenomaan tämä kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuetun työn erottaminen on yksi oleellinen asia

kehitysvammaisten palvelusäätiön toiminnanjohtaja markku virkamäki toi esiin näkemyksiä niistä haasteita joita monien kehitysvammaisten nuorten ammattiin kouluttautumisessa tällä hetkellä on olemassa

toisaalta tosin tästä omasta ajastani työvoimahallinnossa on jo aikaa ja totta kai lainsäädännöt ja monet muutkin asiat tässä matkan varrella ovat muuttuneet mutta kuitenkin tuntuu että tänä päivänä pitäisi löytää niitä ratkaisuja entistä enemmän nimenomaan siihen että ne ovat niitä yksilöllisiä polkuja myöskin ihmisille jotka siellä työvoimahallinnossa asioivat ja tarvitsevat niitä erityyppisiä tukitoimenpiteitä eikä niin että me koetamme laittaa kaikki samaan massaan ja samojen palveluiden piiriin

virkamäen mukaan on todellista resurssien haaskausta että kehitysvammaisen nuoren ja aikuisenkin ammatillisesta koulutuksesta saama ammattitaito heitetään valitettavan usein hukkaan

jotta tästäkin resurssien ja inhimillisten investointien hukkaan heittämisestä päästäisiin eroon meidän tulisikin kehittää esimerkiksi kehitysvammaisten tuettua oppisopimuskoulutusta mutta myös huomioida vammaisten nuorten halu olla osallisia vaikuttajia

jokaisella tulee olla tasavertaiset oikeudet olla osallinen yhteiskunnassa ja saada kaikki tarvitsemansa tuki sen mahdollistamiseksi

arvoisa puhemies

etsivän nuorisotyön tuoma apu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on erittäin tarpeellista ja työllä tullaan säästämään jatkossakin merkittävästi yhteiskunnan rahoja kun syrjäytymisuhan alla oleva nuori on tavoitettu ajoissa ja hänet on saatu sitoutumaan hänelle tarjottuun apuun ja palveluihin

tähän meidän tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota ja lisätä kaikin tavoin resursseja ja arvostusta myös tälle etsivälle nuorisotyölle

arvoisa puhemies

tässä kun on näitä lääkekorvausjärjestelmien eri muutoksia seurannut pitkin matkanvartta niin tuntuu ettei tämä ainakaan ole millään tavalla kyllä selkiytynyt näitten hallituksen esitysten myötä

sain äskettäin pohdittavakseni kysymyksen mikä tämän vuoden tärkeä asia tai ilmiö on jäänyt mieleeni

ja toinen asia mitä olen kyllä tässä suuresti ihmetellyt on myöskin tämä että tuntuu että näitä kustannusvaikutuksia niiden seurantaa ja näitä todellisia säästöjä on hyvin vaikea arvioida samoin kuin näitten todellisten kulujen ja kustannusten vaikutuksia sitten käyttäjille

oikeastaan tässä nyt komppaan kollegaani joka nosti nyt esiin tämän että kyllähän tässä tietysti huoli nousee näistä pienituloisista joille se muutamakin euro on aika tärkeä

ja sitten myöskin siitä kysyisin ministeriltä että niin kuin varmasti olette tietoinenkin siitä on lääkkeitä joissa esimerkiksi tämmöisten pienten pakettien ostamisen voisi kuvitella tulevan edullisemmaksi mutta se saattaa tulla maksamaan asiakkaalle moninkertaisesti

tässäkin varmaan olisi yksi semmoinen asia mihin olisi ehkä sitten syytä kiinnittää huomiota niin että ei välttämättä sitten kannusteta semmoiseen lääkkeiden pakkokäyttöön jos ei siihen ole ihan tarvetta

ne laittavat myös pohtimaan millaisessa yhteiskunnassa lapsemme ja nuoremme kasvavat kuinka hyvinvointiyhteiskunnastamme on tullut liian monelle pahoinvointiyhteiskunta kuinka me aikuiset vanhemmat tai poliittiset päättäjät osaisimme tehdä asioita toisin ja paremmin jotta lapsemme ja nuoremme saisivat sellaisen yhteiskunnan jossa olisi turvallista ja vakaata kasvaa

luomme lainsäädäntöä jolla on ylevät tavoitteet

yhteinen vastuu tarkoittaa myös sitä että valtion antamat toimintaedellytykset lain noudattamiselle ovat kunnossa

lapissa koulutuksella ei turvata vain opiskelijoiden turvallista tulevaisuutta vaan sillä on huomattava merkitys koko lapin tulevaisuudelle ja elinvoimaisuudelle

koulutus on maamme ylpeyden aihe mutta säilyttääksemme sen jatkossakin on varmistettava kouluverkon kattavuus niin että syrjäseuduillakin on mahdollista käydä koulua

nyt kun nämä puheenvuoroni tuppaavat olemaan hiukan sallittua pidempiä niin mielellään lukisin nyt tämän lopunkin puheenvuoroni tässä vielä illan päätteeksi

etsivän nuorisotyön tuoma apu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on erittäin tarpeellista ja työllä tullaan säästämään jatkossakin merkittävästi yhteiskunnan rahoja kun syrjäytymisuhan alla oleva nuori on tavoitettu ajoissa ja hänet on saatu sitoutumaan hänelle tarjottuun apuun ja palveluihin

käytännöt ja asiakas ja työmäärät vaihtelevat aivan liian paljon alueellisesti

jokainen niin sanotusti löydetty nuori tuo kuitenkin mittavat säästöt yhteiskunnallisesti mutta on myös nuorelle itselleen inhimillisesti mitaten suuri asia jos oma elämänpolku ja osallisuus yhteiskuntaan löytyvät

mielestäni oli merkillistä että talousarvioesityksessä ei olla lisäämässä valtion rahoitusta etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tukemiseen valtion taholta vaan talousarviossa painotetaan veikkausvoittovaroista tehtävää nuorisotyötä

lopuksi haluaisin antaa kiitosta siitä että kuitenkin nyt on sosiaalityön koulutukseen annettu lisämäärärahaa ja näin myöskin sosiaalityöntekijöiden määrää voidaan koulutuksella lisätä

arvoisa puhemies

oikeastaan tässä edustaja paloniemelle haluaisin sanoa vaan tästä vielä että hän nosti erittäin tärkeitä asioita tässä esille ja juuri nosti tämän työpajatoiminnan

mutta sen verran vielä haluaisin siihen lisätä että nämä alueelliset erothan ovat erittäin suuret täällä ympäri suomen ja niitä työpajapaikkoja voi olla joissakin kunnissa erittäin vaikea löytää erittäin vaikea saada ei löydy sitä rahoitusta

toisaalta myöskin näiden nuorten kanssa joiden kanssa tehdään tätä etsivää nuorisotyötä niin pitää ensin saada se luottamus syntymään niin että se nuori oppii luottamaan siihen aikuiseen

pitää pystyä tiedostamaan että siellä voi olla hyvin monenlaisia elämänhallinnan ongelmia mielenterveysongelmia jotka ovat hoitamattomia että päästään tavallaan siihen nuoreen kiinni ja hänen elämäänsä ja sen jälkeen on tärkeätä että sitten on niitä paikkoja mihin lähdetään häntä ohjaamaan

arvoisa puhemies

katsotteko te nyt sitten todella näin että tällaisia köyhiä ihmisiä kohtaan jotka sairastavat vähän se on oikeudenmukaista

vaikka he sen yhden ainoan antibioottikuurin tarvitsisivat vuodessa niin heidän tuloihinsa nähden se muutama eurokin voi siinä kuukaudessa vaikuttaa erittäin paljon

jos näin on niin silloin minä sanon että tässä on kyllä sitten perussuomalaisten ja kokoomuksen sanotaan reaalimaailman ja reaalielämän todellisuuden ymmärtämisen ero

me emme ole täällä nyt niin sanotusti hakemassa niitä säästöjä mistä perussuomalaiset säästävät tai mistä kokoomus säästää vaan tässä on kysymys arvoista mitä me peräänkuulutamme täällä

meillä on suomessa oikeasti köyhiä ihmisiä jotka joutuvat miettimään mihin he euronsa laittavat

arvoisa puhemies

tänään on puhuttu eettisyydestä ja ihmisarvosta

lapsiperheköyhyydessä ei ole kyse pelkästään taloudellisesta köyhyydestä vaan monen eri tason problematiikasta johon tarvitaan voimakkaita auttamistoimenpiteitä

kiitän tässä edustaja männistöä tästä vastauksesta

voisin tähän nyt oikeastaan loppuun omalta osaltani todeta että tällaista vastakkainasettelua jota te tässä nyt pyritte selvästikin hakemaan pidän hiukan kohtuuttomana koska se on aivan selvä asia että meillä on yhteiskunnassa ihmisiä jotka tarvitsevat osa paljon lääkkeitä ja osa vähän lääkkeitä

itse olen ehdottanut niin sanottua varhaisen puuttumisen mallia jossa painopiste on kuntien ennalta ehkäisevän työskentelyn tukemisessa sen sijaan että kuntia tuetaan huostaanottokustannuksissa

mutta kyllä minulle syntyy tästä semmoinen mielikuva että tässä on nimenomaan nyt myöskin kuritettu niitä köyhiä ihmisiä jotka aidosti tarvitsevat harvoin niitä lääkkeitä mutta joille se jokainen euro on tärkeä

lisäksi tulisi palata korvamerkittyihin valtionosuuksiin ainakin lastensuojelukustannusten osalta ja siten että ne korvamerkitään erityisesti perhetyöhön ja kotiavun antamiseen sekä muihin tarvittaviin lastensuojelun avohuollon tukitoimien kustannuksiin

mutta meillä on sellaisia köyhiä perheitä jotka eivät kuulu toimeentulotukiasiakkuuksien piiriin ja he eivät tule saamaan tähän mistään kompensaatiota

arvoisa puhemies

haluan vielä nostaa esiin nykyisen sosiaali ja terveyspalveluiden ulkoistamisvimman joka on paitsi ajanut alas julkisen sektorin myös mahdollistanut muutamille suurille toimijoille käytännössä vapaat markkinat veroeurojemme hyväksikäytössä

sosiaali ja terveydenhuollon palvelut eivät kuulu sellaisen markkinatalouden piiriin jossa tavoite on vain ja ainoastaan tuottaa osakkeenomistajille voittoa jopa ulkomaille hyväksikäyttäen veronmaksajiamme ja puutteellista lainsäädäntöämme

perussuomalaiset ovat esittäneet varjobudjetissaan useita vaihtoehtoja kuinka sosiaalisesti kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa on mahdollista rakentaa myös silloin kun taloudellinen tilanne on vaikea

olemme tehneet useita lakialoitteita korjaamaan sosiaalisia ja taloudellisia epäkohtia esimerkiksi kotihoidon tuen korotuksen lakialoitteen

lisäksi olen esittänyt sallan kunnalle hyvinvointi ja terveyspalveluiden kehittämishankkeeseen määrärahaa

ensiksi haluan kiittää tässä edustaja heinosta erittäin hyvästä puheenvuorosta aiheeseen tärkeään aiheeseen liittyen

tosiaan tässä on nyt aika oleellisia muutoksia tulossa ja niistä oikeastaan päällimmäisenä nostaisin esiin sen että tämä voi parhaimmillaan ehkäistä tarpeettomia huoltajuusriitojakin koska tässä valiokunta on nostanut esiin myöskin tämän tärkeän asian että lasta koskevista asioista pyrittäisiin sopimaan mahdollisimman tarkasti etukäteen

tiedämme kaikki varmasti sen että oikeuslaitosta kuormittavat erittäin paljon nämä tämmöiset tarpeettomat huoltajuusriidat joissa taustalla on hyvin usein jommankumman vanhemman tarve vieraannuttaa syystä tai toisesta toinen vanhempi lapsesta

tiedän kokemuksesta ja muutenkin että niitä sitten tuolla lasten psykiatrian puolellakin hyvin usein joudutaan hoitamaan ja paikkaamaan ja perimmäinen syy on nimenomaan se että vanhemmat taistelevat lasten kautta näitä omia ristiriitojaan